rauman seudun katulähetyksen kehittämä ja pilotoima valo malli on valmiiksi testattu ja käytännössä tehokkaaksi havaittu keino auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria eteenpäin elämässään

tänään tuolla lähetystöjen vastaanottotilassa oli todellakin ryhmä joka halusi nostaa esille taiteen perusopetuksen kysymyksiä

ja haluan tässä lopuksi vielä todeta sen kun me olemme täällä puhuneet usein lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta siis siitä että jokaisella suomalaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen ja itse haluaisin vielä täsmentää että sen pitäisi olla ohjattua ja mielellään tavoitteellista harrastamista niin keskustelussa on aika paljon pidetty esillä urheiluseurojen tekemää työtä

mutta on kyllä muistettava se että tämä taiteen perusopetus ja musiikkiopistot kuvataidekoulut ja muut tällaiset tarjoavat myöskin erinomaisia mahdollisuuksia harrastamiseen ja tämä kannattaa pitää mielessä kun puhutaan lasten ja nuorten syrjäytymisen torjunnasta

kannatan kyllä omalta puoleltani erittäin lämpimästi kaikkia hankkeita joilla pyritään siihen että jokaisella suomalaisella lapsella olisi varallisuudesta ja kotitaustasta riippumatta mahdollisuus tällaiseen hyvään harrastukseen

vaikka teemmekin ilmastoasioissa kaiken voitavamme emme pienenä kansakuntana ja kansantaloutena pysty valitettavasti omilla strategioillamme ratkaisemaan globaalin ilmastonmuutoksen ongelmaa

mikä olisi se keino jolla voimme moninkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaajuisesti

nyt käsittelyssä olevassa strategiassa on mielestäni aivan liian vähälle huomiolle jäänyt tämä teknologiseen osaamiseen liittyvä energia ja ilmastopolitiikan ulottuvuus

globaalisti tarkasteltuna suomen teknologisen osaamisen jalostamisella ja hyödyntämisellä on ilmaston kannalta paljon suurempi merkitys kuin kaikilla kotimaisilla energiansäästö ja päästöjenvähennystoimilla yhteensä

mielestäni suomen tulisi siis ilmastostrategiassa painottaa enemmän uusien energiaa säästävien teknologioiden tutkimusta kehittämistä ja markkinoille saattamista kuin kustannuksia nostavia sinänsä oikean suuntaisia mutta taloudellisilta vaikutuksiltaan haitallisia toimenpiteitä jotka heikentävät teollisuutemme kilpailukykyä

meistä suomalaisista on paljon enemmän hyötyä maailmalle ympäristöteknologian kehittäjinä kuin täällä aiemmin mainittuina apukoulun priimuksina ja esimerkkinä siitä miten paljon ja miten kalliisti päästöjä voidaan vähentää

suomen aktiivisuus laivojen rikkipäästöjen rajoittamisessa itämeren alueella oli tyypillinen omaan jalkaan ampuminen jollaisia pitää varoa

meillä on paljon näyttöä todella korkean tason osaamisesta esimerkiksi jätteiden käsittelyn ja sähköä säästävien teknologioiden kehittämisessä

siksi meidän kannattaa olla ennen kaikkea tällä alueella aktiivisia ja panna mieluummin panoksia cleantech alan koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin kuin yltiöpäisen kunnianhimoisiin ja kalliisiin päästöjen ja energiankulutuksen vähennyshankkeisiin

euroopan vakavan ja vaikean velkakriisin olemassaoloa ei kukaan tässä salissa ole kyseenalaistanut mutta kysymys on nyt siitä millä lääkkeillä tällainen tauti parannetaan

edustaja leppä täällä sanoi aivan oikein että näillä toimenpiteillä joista tässäkin on enimmäkseen puhuttu hoidetaan oiretta

siellä on tehty virheitä mutta nyt tässä tilanteessa se ei auta vaikka me kuinka niitä virheitä tässä kauhistelemme

edustaja tolppanen aivan oikein on tehnyt huomioita siitä miten tuskallisia tilanteita siellä irlannissa tämän taudin hoidon tuloksena on syntynyt

julkisten talouksien tasapainottaminen tällaisessa tilanteessa jossa eurooppa kärsii valtavasta nuorisotyöttömyydestä ja samanaikaisesti huoltosuhteen heikkenemisestä ja vielä tästä julkisten talouksien alijäämäisyydestä on äärimmäisen haastavaa ja tuskallista

hallitus on valinnut sen tien jossa pyritään hallitulla velkajärjestelyllä ja siihen liittyvällä talouskurin tiukentamisella purkamaan tätä akuuttia kriisiä

arvoisa puhemies

kyse ei siis ole velkarahan riittävyydestä tai sen korosta vaan perusongelma euroopassa on julkisten talouksien epätasapaino ja hulvaton velan kasvattaminen

en ole tämän illan aikana kuullut uskottavaa vaihtoehtoista toimintamallia sille linjalle jolla nyt on edetty

mikä tai mitkä ovat ne konkreettiset asiat jotka vielä estävät kyseisen sopimuksen ratifioinnin ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty jotta asia saadaan mahdollisimman nopeasti pois päiväjärjestyksestä

pohjoismainen hyvinvointivaltio suomihan on joutunut aika erikoiseen seuraan ollessaan viimeisiä maita euroopassa joka ei ole vielä tätä sopimusta ratifioinut

tässä kriisissä ei siis ole helppoja ratkaisuja mutta mikä on se oikea ratkaisu sitä pitäisi huolellisesti tutkia tehdä riskiarvioita

kyllä tällä hetkellä näköpiirissä olevista vaihtoehdoista matalimman riskin vaihtoehto on se että pyritään hallittuun velkakriisin hoitoon

eli euroalueen ajaminen hallitsemattomaan rahoituskriisiin olisi paljon kalliimpi ja muutoinkin riskialttiimpi vaihtoehto

perussuomalaisten hypoteesi tuntuu olevan se että tämä hallitsematon kriisi meillä joka tapauksessa on edessä

mutta olisiko nyt sitten nostettava kädet pystyyn ja annettava sen kriisin tulla tässä ja nyt

kriisi todellakin jossain määrin aiheutuu uudenlaisesta kilpailutilanteesta jossa eurooppa on nousevien talouksien kanssa

ja niin kuin aikaisemmin mainitsin siihen liittyy demografinen kehitys ja sitä kautta huoltosuhteen heikkeneminen ja myöskin talouden dynamiikan oheneminen

mutta onko lääke tähän tautiin globalisaation peruuttaminen ja äärimmäinen protektionismi

en usko että meillä on mitään mahdollisuuksia näitten lääkkeitten käyttämiseen

jotain muuta on keksittävä

arvoisa puhemies

en malta olla palaamatta mediajulkisuuteen jota tämän asian ympärillä on ollut

todellakin median toiminta on ollut muutamissa tapauksissa todellakin sanoisiko ala arvoista suorastaan

edustaja salolainen otti esille helsingin sanomien artikkelin jossa oli lueteltu kaikki kansanedustajat ja sitten mainittu mikä todennäköisesti tai luultavasti on se kunkin edustajan kanta tähän asiaan

minusta näin herkässä ja todella syvästi ihmisiä koskettavassa asiassa pitäisi ehdottomasti kysyä suoraan asianomaiselta henkilöltä

ja niin kuin tässäkin salissa on jo kuultu moni edustaja on joutunut pettymään tähän ja oikomaan sitten näitä käsityksiä mitä lehdissä on esitetty ja niin kuin salolainen mainitsi satoja sähköpostiviestejä tuon takia on joutunut vastaanottamaan

monta muutakin hyvää tavoitetta on hallitusohjelmaan kirjattu mutta se pystytäänkö nämä toteuttamaan riippuu täysin talouden kehityksestä

uutta lamaa emme halua

se maksaisi meille vielä enemmän ja sen torjumisestahan tässä on kyse

arvoisa puhemies

eräisiin muihin täällä salissa esitettyihin puheenvuoroihin viitaten haluan todeta että on virhe ajatella että kehitysapu voitaisiin tehdä suhdanteista riippuvaiseksi

kuten ministeri täällä äsken totesi kehitysyhteistyöprojektit ovat pitkäjänteistä toimintaa jota on tehtävä vastuullisesti ja avunsaajan näkökulmasta luotettavalla ja ennustettavalla tavalla

sitä paitsi kehitysavun volyymin sitominen bkthen sisältää jo itsessään riittävän sisäänrakennetun jouston bktn kehittyessä ylös tai alaspäin yleisen taloustilanteen vaihdellessa

oli mieluisaa kuulla myös ministeriltä uusien innovatiivisten rahoitusmuotojen kehittämisestä

onko tässä yhteydessä otettu harkintaan veroporkkanoiden kehittäminen yrityksille ja yksityishenkilöille kehitysyhteistyöhön kanavoituvien rahojen lisäämiseksi

tällaisia porkkanoitahan sovelletaan eräissä muissa maissa erittäin menestyksellisesti

niin vaikka sopeutustoimet ovat olleet massiiviset tällä vaalikaudella ei tuota tavoitetta velkaantumisen pysäyttämisestä tulla saavuttamaan

ensi vuonna talouden kasvu jää hyvin vaisuksi ja on aivan oikein että nyt edelleen pyritään rakenteiden uusimiseen ennen elvytystoimia

olen samaa mieltä että sellaisia investointeja jotka ovat kannattavia ja joita joka tapauksessa tulee tehdä voidaan aikaistaa mutta muuten pitää säilyttää maltti elvyttämisessä ja keskittyä tässä vaiheessa rakenteellisiin uudistuksiin

meillä on edelleen julkisten palveluiden tuottamisessa tehostamisen varaa

kaikenlainen tyhjäkäynti ja turha papereiden pyörittäminen ja raportointi olisi karsittava pois ja päästävä keskittymään oleelliseen

arvoisa puhemies

totta kai on hyvin tärkeää että sote palveluiden tuottaminen onnistutaan ratkaisemaan niin että kaikki kansalaiset saavat riittävät ja laadukkaat peruspalvelut ja samalla kustannusten kasvu saadaan kuriin

tässä aikaisemmin edustaja karimäki esitti sellaisen ajatuksen että meidän pitäisi pystyä tarjoamaan myöskin kaikkein köyhimpien perheiden lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun harrastustoimintaan

mutta ennen kaikkea meidän on pidettävä huoli siitä ettei orastavalle kasvulle aseteta mitään esteitä

ja näin kannatankin lämpimästi tällaisten kannustimien tai ohjeistuksen kehittämistä kunnille jotka viime kädessä vastaavat näiden palvelujen järjestämisestä

kyse ei ole ainoastaan palveluiden kysynnän kasvusta väestön ikääntymisen myötä vaan myös siitä että työtä tekevän väestön suhteellinen osuus pienenee ja myös kansalaisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu kun keski ikä nousee

niin tavallaan meidän kansantalouden moottorin kuutiotilavuus on pienenemässä mutta tehoa ja vääntöä pitäisi saada enemmän kuin aikaisemmin

arvoisa puhemies

perussuomalaisethan ovat esittäneet että autoverosta tulisi luopua ja täällä taisi olla kokoomuksen suunnalla joku samaa mieltä että tuohon suuntaan pitäisi liikkua

tällaisella veromuutoksella ryhdyttäisiin tukemaan voimakkaasti ulkomaista autoteollisuutta

samalla kun tällaista veromuutosta ehdotetaan pitäisi kertoa selkein sanoin mistä korvaava tulo hankintaan ja miten kauppatasetta heikentävä vaikutus kompensoidaan

arvoisa puhemies

silti on olemassa ryhmä nuoria jotka ovat vaarassa jäädä jopa tämän mainion ja varmasti toimivan välineen ulottumattomiin tarkoitan niitä nuoria jotka jo ovat jääneet työelämän ulkopuolelle ja joiden kohdalla ongelmat ovat päässeet kasaantumaan esimerkiksi pitkäaikaisen työttömyyden päihteiden väärinkäytön ylivelkaantumisen ja vakavien itsetunto ongelmien muodossa

paljon on puhuttu rikkidirektiivistä ja sen aiheuttamista lisäkustannuksista ja on puhuttu rikkidirektiivin aiheuttamien kustannusten kompensoinnista ja tässä mielessä väylämaksujen alentaminen on oikeansuuntainen toimenpide mutta kysyn ministeriltä

nimittäin saattaa käydä niin että tämä direktiivi aiheuttaa pohjoisten satamien merikuljetusten siirtymisen ainakin osittain raiteille tai kumipyörille

muutamien järjestöjen yhteistyönä on suomessa kehitetty vaihtoehtoisen ammattikoulutuksen malli jolla näitä ongelmanuoria autetaan pienin askelin ikään kuin kädestä pitäen takaisin yhteiskuntaan ja työelämään

oletteko valmis tekemään kaikkenne jotta tällainen erityisnuorisotakuu saa ansaitsemansa huomion ja myös rahoituksen

arvoisa puhemies

ajatellaanko todellakin oman hyvinvoinnin ja maan puolustuskyvyn olevan kiinni maailman köyhimpien auttamiseen tarkoitetuista määrärahoista

sellainen rikas sivistysvaltio kuin suomi ei voi ummistaa silmiään tässä kurjuuden maailmassa niiden hädältä joilta puuttuvat eväät ihmisarvoiseen elämään

olen samaa mieltä siitä että kehitysyhteistyömäärärahojen vaikuttavuuteen on kiinnitettävä enenevää huomiota ja sitä on pyrittävä kaikin tavoin parantamaan

kehitysavun on nykyistä paremmin tuotettava konkreettisia ja pysyviä tuloksia siellä mihin apua kohdennetaan

tässä mielessä ruohonjuuritasolla työtä tekevät kansalaisjärjestöt ovat erinomainen mahdollisuus parantaa avun perillemenoa ja työn tuloksellisuutta

arvoisa puhemies

niinhän emme tietenkään halua tehdä mutta muistakaamme että sadat miljoonat elävät maailmassa vailla alkeellisimpiakaan palveluita tai hyvän elämän edellytyksiä

heille se ei ole vapaaehtoinen valinta

arvoisa puhemies

meidän taloudellinen hyvinvointimme tai puolustuskykymme ei ole kiinni tästä asiasta mutta monien maailman huono osaisten elämä samoin kuin oma asemamme eurooppalaisena sivistysvaltiona on

täällä opposition välikysymyksestä käydyn keskustelun aikana on mainittu tampereen seudun selvitys alueen kuntien palvelutuotannosta ja kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä

selvityksessä on ansiokkaasti kartoitettu kuntien nykytilaa ja tulevaisuutta sekä hahmoteltu muutamia vaihtoehtoja kuntien välisen yhteistyön järjestämisestä tulevaisuudessa

haluan tässä ottaa esille vain yhden yksityiskohdan tuosta selvityksestä

yleensä ajatellaan että ison kaupungin kyljessä oleva kehyskunta hyötyy sijainnistaan ja kykenee kuorimaan palvelutuotannon kermat keskuskunnan kustannuksella

tampereen eteläisessä naapurissa pirkkalassa palvelut ovat hyvällä mallilla ja ne on onnistuttu toteuttamaan varsin tehokkaalla tavalla

mutta hieman yllättävä ja kermankuorinta ajatukseen sopimaton tosiasia on se että pirkkalan kuntavero on yhden kokonaisen prosenttiyksikön korkeampi kuin tampereen kuntavero

tästä tulee väistämättä se kuva että pirkkalan hyvät palvelut eivät nojaa edulliseen sijaintiin tai ainakaan pelkästään edulliseen sijaintiin tampereen naapurina vaan naapuria korkeampaan veroprosenttiin

arvoisa puhemies

on tärkeää että kuntauudistukseen jätetään riittävästi liikkumatilaa ja kuntakenttää kehitetään paikalliset olosuhteet huomioiden

mielestäni olisi virhe jättää esimerkiksi tampereen seudun kehittämisessä saaren selvityksessä esitetyt huomiot ja ratkaisuvaihtoehdot kokonaan noteeraamatta

oleellista tässä uudistushankkeessa on kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaaminen riittävien lähipalveluiden ja lähidemokratian säilyminen sekä palvelutuotannon ja hallinnon virittäminen sellaiseksi että pääsemme kohti nykyistä parempaa julkisen talouden tasapainoa

nämä tavoitteet on pidettävä kirkkaina mielessä

me olemme tässä salissa jokseenkin yksimielisiä siitä että eriarvoistumiskehitystä ja huono osaisuuden lisääntymistä vastaan suomalaisessa yhteiskunnassa on taisteltava

ainoastaan keinoista ja käytettävistä resursseista on havaittavissa jonkinlaisia näkemyseroja

se periaate olisi näinä taloudellisesti ahtaina aikoina pidettävä mielessä että ongelmat pahenevat jos harjoitetaan liian lyhytnäköistä politiikkaa

tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä että lapsiperheiden huono osaisuus tulee vielä pahempina ongelmina vastaan joidenkin vuosien viiveellä

on muistettava että laadukkaat koulu ja päivähoitopalvelut lastensuojelu ja lapsiperheiden tuki eri muodoissaan ovat sijoitus tulevaisuuteen

kotihoidon tukeen ja lapsilisiin tehdyt muutokset eivät ole mielestäni olleet onnistuneita tämä on rehellisyyden nimissä todettava

arvoisa puhemies

haluan tässä vielä kiinnittää huomiota yhteen huono osaisuutta aiheuttavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan joka koskettaa myös valtavan suurta joukkoa lapsia ja lapsiperheitä

kuka pystyy edes mittaamaan sen piilevän huono osaisuuden ja onnettomuuden määrän jonka alkoholiongelmat aiheuttavat suomalaisissa perheissä

olisi jo korkea aika käynnistää kansallinen ohjelma alkoholin kokonaiskulutuksen laskemiseksi ja alkoholin aiheuttamien välittömien ja välillisten haittojen vähentämiseksi

tupakoinnin haittojen vähentämisessä me olemme onnistuneet kohtalaisen hyvin mutta paljon on toivomisen varaa alkoholin väärinkäyttöä ja alkoholihaittoja vastaan käytävän taistelun tuloksissa

tämä asia saa niin vähän huomiota osakseen että me emme vielä selvästikään tajua tämän kansallisen onnettomuuden todellista laajuutta ja luonnetta

arvoisa puhemies